arvoisa puhemies

sen vuoksi otan tässä suoran lainauksen kertomuksen otsikolla kipeitä kertomuksia ja laillisuusvalvonnallista jälkikäräjöintiä

niin kuin on mietinnössä todettu tautiluokitus on vajavainen monien näitten hengityssairauksien osalta tai sisäilmasta sairastuneitten osalta ei välttämättä hengitysteihin kohdistuvista oireista ja sitten myös lainsäädäntötyössä tarvitaan tarkistamista monellakin tasolla

haluan nostaa ensimmäisenä esiin taloudenhoidon mihin mietinnössä on otettu kantaa ja mihin valtiontalouden tarkastusvirasto on ottanut kantaa kattavasti

ehdotetun lain mukaan puolustusvoimien rikostorjuntaa hoitavien virkamiesten toimivaltuuksista on voimassa mitä poliisilaissa toimivaltuuksista tähän asiaan säädetään

nimenomaan tämänhetkisessä talouden tilanteessa sopii kysyä missä onkaan se tietoon perustuva näyttö tai tietoon perustuva käytäntö kun tätä paljon puhuttua kestävyysvajettakin on vuosien kuluessa kertynyt nykyisiin mittoihin asti

lausunnossaan valiokunta toteaa että sairastavuuskertoimen määräytymisperusteiden uudistaminen johtaa valtionosuuden kohdentumiseen periaatteeltaan nykyistä oikeudenmukaisemmin

poliisilaissa tarkoitettujen salaisten tiedonhankintakeinojen osalta puolustusvoimissa ovat rikosten ennalta estämisessä ja paljastamisessa käytettävissä kuitenkin vain tietyt laissa erikseen luetellut keinot ja hallituksen esityksen tarkoitus on että poliisilakiin mahdollisesti lisättävät uudet salaiset tiedonhankintakeinot eivät automaattisesti tuo puolustusvoimille uusia toimivaltuuksia vaan niiden tarve arvioidaan joka kerta erikseen

oman ryhmänsä niistä varsinkin nyt muodostavat kantelut joiden taustalla on irtisanottujen työntekijöiden rehellisissä liiketoimissaan vaikeuksiin ajautuneiden pienyrittäjien tai alakynteen joutuneiden ihmisten henkisesti ja taloudellisesti raskaat oikeudenkäynnit joissa he kokevat jääneensä vaille oikeutta tai tulleensa väärin kohdelluiksi

lopuksi haluaisin korostaa vielä kuitenkin sitä suomalaista osaamista vaikka virheitä on tehty ylpeyttä siitä että meillä on puurakentamisen osaamista vaikkapa hirsirakentamisessa missä jo monet kunnat ovat ottaneet rohkeita askelia ja ovat rakentaneet esimerkiksi vaikkapa hirsitalokortteleita päivähoitoon tai muuhun julkiseen rakentamiseen

valtiontaloutta suunniteltaessa on asiantuntijoita kuunneltava mutta en oikein jaksa uskoa että tämä nykytilanne on mitään suunnitelmavelkataloutta ehkä näköalattomuutta enemmänkin

perustuslakivaliokunnan lausunnon mukaan lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä

sellaisiin kanteluihin vastaukseksi ei saa kelvata monipuolisenkaan asiankäsittelyjärjestelmän makrot tai höysteeksi lisätyt vakiofraasit vaan toimenpiteettömäänkin vastaukseen olen koettanut saada vaikka itse kirjoittaen jotain käsityön leimaa jonka perusteella kantelija tukalassa tilassaan voisi kokea tulleensa ihmisenä kuulluksi

eli kyllä se vanha kunnon rossipohja ja tervapaperi voi olla vielä ihan toimiva ratkaisu ja puurakentaminen on tietysti myös kansantalouden kannalta viisautta että se euro pyörii isänmaan hyväksi

uutena ehdotetaan säädettäväksi poliisin antamasta avusta silloin kun puolustusvoimien rikostorjuntaa hoitavilla ei ole toimivaltaa tehtä vien hoitamiseksi

arvoisa puhemies

lisäksi poliisilla on erityisestä syystä oikeus myös oma aloitteisesti ottaa rikosten ennalta estämistä ja paljastamista koskeva asia tutkimukseen ja tällainen erityinen syy voi olla tilanne jossa poliisilla on syytä epäillä puolustusvoimissa vireillä olevan asian liittyvän poliisin laajempaan vireillä olevaan asiakokonaisuuteen tai esimerkiksi järjestäytyneeseen rikollisuuteen

tämä on hyvin kirjoitettu mutta ajatus voisi kokea tulleensa kuulluksi kuitenkin voi sisältää sen olennaisen miksi kansa ei aina luota laillisuusvalvontaan ja toisaalta sen että moitittavaan tekoon syyllistynyt viranhaltija voi jatkaa valitsemallaan tiellä kunhan kantelijalle tulee vain tunne kuulluksi tulemisesta

olen hivenen eri mieltä vtvn kanssa siitä että valtioneuvoston ohjausjärjestelmät olisivat nimenomaisesti heikkoja niin sanottujen pirullisten ongelmien ratkaisemiseksi

jos tässä aluepoliittinen kannanotto vielä sallittaneen niin pakko harmitella kun aikanaan oulun yliopistossa lopetettiin rakennustekniikan koulutusohjelma

arvoisa puhemies

valiokunta kiinnittää huomiota siihen että lakiehdotuksen voimaantulosäännökseen on tavanomaisesta lainvalmistelukäytännöstä poiketen kirjoitettu voimaantulopäivämäärä

molemmat puolueet ovat esittäneet omat varjobudjettinsa ja niihin ei sisälly mitä ilmeisimminkään tällaisia valtionosuuksien leikkauksia ja sen voi tietysti myös perussuomalaisten vastalauseesta lukea

no varmasti sitäkin mutta enemmän varmasti olemme me ihmiset ja me päätöksentekijät kuitenkin näitten ongelmien selättäjiä koska olemme näitä myöskin rakentaneet

kun ajatellaan mitä synergiaetuja voisi olla tällä hetkellä siitä kun esimerkiksi it ala oulustakin on häviämässä niin sitä osaamista ehkä olisi voitu sielläkin hyödyntää paremmin

sitten toisekseen täällä salikeskustelussa on tällä viikolla kritisoitu voimakkaasti sitä että oppositio olisi viime kaudella ollut raivokkaasti vastustamassa pora iii uudistusta

hallintovaliokunnan kanssa voi olla mietinnöstä samaa mieltä juurikin niin että on todettu kuntien eriytyvä tilanne

hallintovaliokunta pitää tärkeänä myös nykyistä täsmällisempiä säännöksiä rikostorjunnassa pidettävistä henkilörekistereistä ja niihin talletettavista tiedoista

eikö meidän suomalaisten jotka fraseeraamme asuvamme oikeus ja hyvinvointivaltiossa pitäisi olla varmoja että oikeuksiamme ei loukata ja toisaalta jos loukataan että laillisuusvalvonta toimii niin että voimme olla varmoja oikeusturvamme toteutumisesta

meillä on ohjausjärjestelmiä liikaa talouden eri portaissa tai siis kun valtion budjetti kulkee eduskunnasta kansan tasolle

näin ei ole oppositio kiinnitti ainoastaan huomiota siihen että liikkuva poliisi lakkautettiin valtakunnallisena yksikkönä

eli sellaiset kunnat jotka aiemmin eivät ole olleet tällaisella eriytymislistalla erikokoiset eri puolilla suomea myöskin kaupunkiseudut vakavaraiset kaupunkiseudut ovat nyt ongelmissa

ehdotettu laki merkitsee muutoksia nykytilaan ja näin ollen lainsäädäntöä soveltaville virkamiehille ja asevelvollisuuslain mukaiseen palvelukseen tulevillekin tulee järjestää koulutusta uudesta lainsäädännöstä

todettakoon lopuksi että tämä hallintovaliokunnan mietintö ei ole yksimielinen vaan siihen sisältyy hylkäysehdotuksen sisältävä vastalause

byrokratia hallinnollinen taakka on yksi iso osa ongelmaa

mikä on ministerin arvio nyt liikennevalvonnan riittävyydestä ja ylipäätään siitä pitävätkö teidän mielestänne sitten tilastot paikkansa siitä minkä verran liikennevalvontaa on kyetty ihan jämerästi toteuttamaan tuolla tien päällä

kuntien verotulopohja on pettämässä ja muutenkin kuntien tulopohja on kaventunut

toki kuntien tehtäviä kuten on myöskin kertomuksessa tuotu esille on liikaa tulopohjaan nähden

saadun selvityksen mukaan virkamiesten uudet toimivaltuudet ja niiden käyttö on tarkoitus kouluttaa erityisesti näihin tehtäviin suunnatulla täsmäkoulutuksella yhteistyössä poliisin kanssa

niistä voidaan vetää jopa suora johtopäätös etteivät edes oikeuden puheenjohtajat kiistä niin sanottuja huonoja päätöksiä mutta syyttävät niistä asianajajien ja syyttäjien heikkoa ammattitaitoa

en minäkään vastusta sitä että kuntatalous olisi osana valtiontaloutta tasapainottamassa mutta ihan näin suurta paradigmaattista muutosta kuntakentässä ja kuntien tehtävässä kuntien itsehallinnossa en olisi uskonut näkeväni paras hankkeen tullessa sivuutetuksi ja vaihtuessa sitten tähän kuntarakenneuudistukseen niin kuin hallitus sitä nyt vie

kyse on vain siitä kuka nämä tehtävät maksaa ja millä hinnalla eli minne velkaraha tässä ohjausjärjestelmässä sitten päätyykään

me kansanedustajat emme käytännössä voi tutustua kantelujen asiakirjoihin vaan saamme valmiin toimintakertomuksen joten niiltä osin tilannetta voidaan verrata siihen että tilintarkastajat antavat vastuuvapautta puoltavan tarkastuskertomuksen näkemättä tositteita tai muuta toiminnan asiakirjaa

samoin valiokunta tähdentää että salaisten pakkokeinojen ja salaisten tiedonhankintakeinojen asianmukaista käyttöä on tärkeää valvoa ja viittaa tässä myös sisäiseen valvontaan ja uuteen pakkokeinolakiin ja uuteen poliisilakiin

ammatillinen aikuiskoulutus ja siihen liittyen näyttötutkintojärjestelmä on arvokas resurssi suomalaisessa koulutuskentässä työelämän jatkuvassa muutoksessa

puolustusministeriölle asetetaan lailla velvoite antaa eduskunnan oikeusasiamiehelle vuosittain kertomus nimettyjen salaisten pakkokeinojen ja salaisten tiedonhankintakeinojen valvonnasta ja kertomus toimitetaan lisäksi tiedoksi suojelupoliisille ja oikeusasiamiehelle

viime viikolla maa ja metsätalousvaliokunta järjesti ansiokkaan ja tavoitteellisen valiokuntaseminaarin otsikolla maatilayrittäjien hallinnollisen taakan keventäminen

tämä on instrumentti työntekijän tarpeisiin tai sitten muutoin vain alan vaihtajille

emme myöskään näe tuomioistuinten päätöksiin liittyviä asiakirjoja emmekä sitä todistusmateriaalia jota oikeuden puheenjohtaja ei ole ottanut asiakirjavihkoon

mutta toivon kuitenkin että kuntatalous ei kunnissa ajaudu eikä sitä ajeta siihen tilanteeseen että se syyttä suotta muodostuisi sitten kuntaliitosten vauhdittajaksi

toivon kokeilulle tietysti menestystä mutta toivon että jatkossakin ammatillisen aikuiskoulutuksen kenttä säilyy koko maassa erinäisiin alueellisiinkin tarpeisiin

no kuten sanoin tämä on myös kentällä vaalikeskusteluissa kuultua tai tuolla turuilla ja toreilla kansalaisten kanssa käytyjen keskustelujen perusteella puhuttua

eu politiikan selonteon yhteydessä maa ja metsätalousvaliokunta yksiselitteisesti lausui että sekä kansallisen että unionin sääntelyn tulee tuottaa lisäarvoa maa ja metsätaloudelle

hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella hallintovaliokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena ja hallintovaliokunta puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä mietinnöstä ilmenevin kannanotoin ja valiokunnan muutosehdotuksin

on ikävä tietysti lukea tällä hetkellä että myöskin aikuskoulutus ja aikuiskoulutuksen laitoksissa tai aikuiskoulutuskeskuksissa on ollut yt neuvotteluja

samoin toivon että hallitus nyt kykenisi antamaan sellaisen sote lakiesityksen että siinä vielä kuitenkin kunnille sitä valinnan mahdollisuutta muun muassa vapaaehtoisen

ihmiset kävivät tervehtimässä ja puhumassa epäkohdista ja toiveistaan

voidaan aivan selvästi huomata että sääntely on yhteisen maatalouspolitiikan myötä lisääntynyt ja samalla suomen maatalouden kannattavuus on koko yhteisen maatalouspolitiikan ajan heikentynyt

sitten tähän näyttötutkintoihin liittyvään byrokratiaan mitä tuossa edustaja korhonen nosti esille

johtuen niistä ja vuosikertomuksen tapauksista jotka eivät ole aiheuttaneet toimenpiteitä otan tässä yhteydessä esille vaasan ex hovioikeuden presidentti erkki rintalan helsingin sanomissa julkaistun kirjoituksen tuomareiden puutteellisesta ammattitaidosta ja juristikoulutuksen laadusta sekä riippumattoman oikeushallinnon puutteesta

yleiskeskustelu on päättynyt eduskunta hyväksyy lakiehdotuksen sisällön ja taisin olla tietyt vapaaehtoiseen yhteistyöhön jää

arvoisa puhemies

meillä on aivan liikaa tukimuotoja ja parhaillaan on tulossa unionin yhteiseen maatalouspolitiikkaan lisää tukimuotoja

on varmasti jokainen byrokratian kukkanen tarkasteltava jos niin voi sanoa mutta ymmärrän sen myöskin opiskelijan oikeusturvan kannalta mitä tähän hallituksen esitykseen liittyy muun muassa nämä rekisterit tai sitten arvioijan roolia koskevan tiedon tai valmistavaan koulutukseen liittyvän tiedon säilyttäminen

arvoisa puhemies

ne osoittavat myös puutteita kansalaisten elämänhallinnassa eivätkä perintäkulut ole lisää elämänhallintaa opettaneet mutta lisänneet kyllä kireyttä monen vanhemman kukkarolla eli oppi on saatava aiemmin

nyt voisi sanoa että soivat kapitalismin mustat urut eli meneillään on euroopan omaisuuden uusjako pankkien kautta sijoittajille ja vastuutalkoiden merkeissä

nimittäin nyt puhutaan uudesta viherryttämisestä jota minä en vastusta mutta toisaalta meillä on hyvin kattava ympäristötukijärjestelmä ja tämä on sitten uusi tukijärjestelmä edellisten päälle ja se tarkoittaa vain uutta tukikaavaketta jonka maanviljelijä täyttää lisää tehtäviä joko hallintoon tai maanviljelijälle molemmille

oikeaa kapitalismia olisi mielestäni ollut niitten pankkien kaataminen jotka ovat jo pääomaltaan miinuksen puolella pitkästi ei niitten tukeminen väärin

yritystoimintaa on paha lähteä latistamaan mutta niin kuin täällä on moneen kertaan todettu luottoja antaneet yritykset eivät ole tarpeeksi varmistaneet luotonottajan luottokelpoisuutta ja takaisinmaksukykyä

ja herra puheenjohtaja yhtyä mackillo avasi poimi miehen mies kiitos nyt en jaksa enää tulla sinne

summa summarum aikuiskoulutuksessa on erityisesti tarpeen valmistavaan koulutukseen ja siihen liittyvän näyttötutkinnon osalta säilyttää tämä aiemmin hankitun tiedon tunnistaminen ja sitä kautta tunnustaminen ja sitä kautta sitten joustavat aikuisen koulutuspolut

vaikka nyt nämä esittämäni ajatukset eivät suoranaisesti kuulu toimintakertomukseen koen kuitenkin kansanedustajana velvollisuudekseni ottaa esille näitä kansan parista tulleita seikkoja paitsi oikeusturvan vuoksi myös siksi että jokainen viranomaispäätös johon on haettu muutosta ja saatu osoittaa sen että meillä valitetaan ja kannellaan paljon

tässä esityksessä esitetään kumottavaksi alueiden kehittämisestä annettu laki ja rakennerahastolaki ja säädettäväksi uusi laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoimisesta

ja taas kerran minäkin ihmettelen sitä että meillä on toimiva esimerkki euroopan alueelta kuinka pankkikriisistä on selvitty elikkä kuinka islanti selvisi veloistaan

nämä edellä mainitut henkilöt ovat ottaneet kantaa myös siksi että korkeimman oikeuden jäsenen mukaan tuomioiden pysyvyys on oikeushallinnon ja tuomioistuinten luotettavuuden mitta

mainonnan avulla on luotu harhakuvia helposta rahasta ongelmien ratkaisijana ja voidaan sanoa

tämä on yleisesti alueiden kehittämisessä sovellettava laki jossa määritellään suunnittelujärjestelmä ja siihen liittyvät viranomaistahot samaten kuin toimivaltuuksia valtioneuvostolle ja sitten asiakirja joka on valtioneuvoston hallituskaudeksi päättämä ja siinä näkyvät nämä alueitten painopisteet

ylivelkaantuminen lisää osaltaan syrjäytymiskierrettä usein monien muiden ongelmien lisäksi

islannista ja euroopasta löytyvät samat elementit

levitä sitä varten että päivystyksen yhdeksäs asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan

eli me olemme tavallaan ulkoistaneet ruotsiin tätä ympäristönsuojelulainsäädäntöä sillä seurauksella että meillä ei ole kalanjalostusta enää samassa määrin kuin aiemmin

arvoisa rouva puhemies

vielä lopuksi arvoisa puhemies vaikka käsittelemme oikeuskanslerin toimintaa en voi olla mainitsematta että viime vuonna saavutettiin uusi suomenennätys eduskunnan oikeusasiamiehelle osoitetuissa kanteluissa

islannin valtiovarainministerin johdolla islanti ja imf paaluttivat ongelmansa ja ratkaisunsa ja pystyivät selvittämään talouskriisin nopeammassa tahdissa kuin mitä aikataulu alun perin tehtiin ja tästä on myös osoitus tämän vuoden talousarviokirjassa jossa suomi on todennut että islanti on pystynyt maksamaan velkojansa takaisin nopeutetussa tahdissa

tässä hallituksen esityksessä ehdotetaan annettavaksi uusi laki eurooppalaisesta alueellisen yhteistyön yhtymästä ja tässä esityksessä on siis otettu huomioon muuttuneen lainsäädännön edellyttämät muutostarpeet ja tarkoituksena on saattaa eurooppalaista alueellista yhteistyöyhtymää koskeva kansallinen lainsäädäntö vastaamaan unionin lainsäädännön muutoksia

valtioneuvoston päätöksellä ohjataan siis valtion eri hallinnonalojen ja maakuntien vetämää alueiden kehittämistä ja sitten niiden toimenpiteitten yhteensovittamista

kentältä tuleva palaute kertoo edelleenkin miksi laillisuusvalvojan päätöksissä on niin vähän toimenpiteitä aiheuttaneita kanteluita

ihan lopuksi kun tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja on täällä luon luottavaisen katseeni häneen

keskeinen asiakirja olisi edelleen maakuntaohjelma kuten nykyisinkin ja näin maakuntaliitot jatkavat tässä toimintaansa ja lapin maakunnasta mainittakoon erityisesti saamelaiskäräjät ja saamelaiskulttuurin alue

aika usein täällä salikeskusteluissa hankintalain käytänteet ovat nousseet keskusteluun niin että julkinen sektori ei ehkä niitä osaa täysimääräisesti hyödyntää ja kuitenkin julkinen sektori hankintoineen on merkittävä osa kansantaloutta

eivät pankit suinkaan hyväntekeväisyyttä harrasta mutta asunnossa maksamme pääomaa itsellemme ja ehkä lapsillemme ulkomaanmatkaan otetusta vipistä emme

vaikka tämä yhtymäasetus on suoraan velvoittavaa oikeutta tarvitaan lisäksi kansallisia säännöksiä jotta asetusta voidaan soveltaa tehokkaasti käyttöön

yhtymä on tarkoitettu keinoksi jolla helpotetaan rajat ylittävää alueellista yhteistyötä aluekehityksen alalla ja ylipäätään vähennetään jäsenvaltioiden alue ja paikallisviranomaisten kohtaamia ongelmia poikkeavien kansallisten lainsäädäntöjen vuoksi

alueiden kehittämiseksi laadittaisiin kansallinen rakennerahasto ohjelma ja myöskin koskemaan osarahoitettavia ohjelmia

maksukehotukset ja maksuvaatimukset ovat perintätoimistoille tuottavaa toimintaa ja toisaalla sitten moninkertaistavat pikaluoton todellisen määrän

olisiko niin että tarkastusvaliokunta olisi se hyvä paikka tutkia hankintalain nykykäytänteitä ja sen ongelmia ja tulevaisuutta

nykyisin rakennerahasto ohjelmien hallinnointia koskeva lainsäädäntö on keskitetty työ ja elinkeinoministeriöön joten lainsäädännön tarve on näin ollen vähentynyt

ei siis ihan vapaan yrittäjyyden vuoksi voi täysin pikaluottoja kannattaa ja rajoitus se on merkintä omissa luottotiedoissakin ja voi olla ankara rajoite se

keskeisimmät muutokset liittyvät yhtymän perustamisen helpottamiseen ja sääntelyn selkiyttämiseen ja myös kolmansien maiden mahdollisuudet osallistua yhtymään laajentuvat

täällä meillä pankkien tukemista on perusteltu jättityöttömyydellä ja talouden heikkenemisellä mutta miten sitten euroalueella työttömyys ei helpota missä on euroalueen talouskasvu

lakiesityksessä mainitaan ne tahot jotka toimivat välittävinä eliminä näitä rakennerahastoja hallinnoitaessa ja suunnitelmia tehtäessä

työ ja elinkeinoministeriö on tämän valmistellut ja ihan konkreettisesti tässä valiokunta mietinnössään katsoo että kun suomessa ei ole tällä hetkellä eurooppalaisen alueellisen yhteistyön yhtymiä eikä suomi ole jäsenenä muussa maassa rekisteröidyssä yhtymässä niin selvityksen perusteella juurikin tämän uuden lainsäädännön perusteella voisi olla aikaisempaa suuremmat mahdollisuudet yhteistyöhön

mikäli lakialoite ei tällaisenaan menisikään läpi luottotoimintaa varmaan uudistetaan niin sanotusti terveemmältä pohjalta ja maksuhäiriömerkinnät tulevat todennäköisesti vähenemään uudistuksien myötä ja mielenkiinnolla jään odottamaan oikeusministeriön työryhmän tuloksia

vähintäänkin talouskasvun takuuta pitäisi lähteä tavoittelemaan kun tukia maksetaan koska velat jäävät todennäköisesti kansan maksettavaksi ja pelastetaan niitä jotka kriisin ovat aiheuttaneet

nyt en ajanpuutteen vuoksi tätä lähde käymään läpi mutta tämä sisältää vastalauseen ja vastalauseen mukaisia pykälämuutosesityksiä

mutta periaatteessa ainoa keino on kasvatus ja opetus oman talouden hoitamisesta

esimerkkinä mainitaan nämä kolme rajat ylittävää ohjelmaa joiden puitteissa lakiehdotusta voidaan soveltaa ja myös nämä venäjän suuntaiset eni cbc yhteistyöohjelmat voisivat selvityksen mukaan hyödyntää tätä sääntelyä

helppoa rahaa tai ilmaista rahaa ei ole olemassa

eivät ne lopu maailmasta eivät ne lopu suomestakaan niin kuin ehkä tämä luminen talvikin näyttäytyy jo jonkinlaisena kriisinä mutta myös itämeren uhkat ja biologiset uhkat

on todella myös harmillista se että taloudet ovat niin tiukoilla usein että pienikin lisälasku auton rikkoontuminen voi kaataa perustaltaan periaatteessa terveen talouden

niitä varten minusta on erittäin hyvä että sitä koko ikäluokkaa koulutetaan ja pidetään huolta niiltä osin siitä fyysisestä ja henkisestä kunnosta

edustaja saarakkala otti täällä esiin erittäin oleellisen asian koskien vanhuspalvelulakia ja tietysti koko sosiaali ja terveydenhuollon kenttää elikkä henkilökunnan

vippaaminen on siis jopa inhimillistä jos ajatellaan nyt vaikkapa lääkkeisiin ruokaan tai lasten harrastuksiin lainaamista tai kun sähköt ovat katkeamassa

minulle tulee yhteydenottoja myös ei vanhuspalvelulaista mutta ensihoidon kentältä

mutta kuitenkin ajattelen että niiltä osin on mietittävä muita luototustapoja kuten täällä paljon mainittu sosiaalinen luototus kuntien luototus tai muu vastaava jossa kuitenkin luotonottajan tausta ja takaisinmaksuvalmius tarkistetaan sillä jos täysin tällainen pikaluototus poistetaan niin kyllä tuloksena voi olla jopa vielä villimpi tilanne

kun sen tehtävä on edelleenkin helsingin puolustaminen niin kyllä se välimatka on uskottava mutta jos mennään tuonne pohjois karjalaan niin kyllä matka ja aikaetäisyydet ovat aivan toiset

te molemmat ministerit olette täällä ja tiedätte että nyt ensihoitopalveluitten järjestäminen kunnissa muuttuu